kyllä tämä on todella vakava ja moraaliltaan kyseenalainen tämä kyproksen paketti

nyt kun meillä tämä asia on luottamuslauseäänestyksessä niin eduskunta päättää onko tällainen menettely ministeri wallinin kohdalta oikein ja asiallista siitä tässä päätetään

vaihtoehtoja nykyiselle tukipakettipolitiikalle ei ole viitsitty edes selvittää

nyt elämme aikaa jolloin ysiluokkalaiset tekevät yhteishakua

toivon sitä samaa uutteruutta kaikilta muiltakin kansanedustajilta

normaalisti pankkitoiminnassa on iso osa osakepääomalla lainapääomalla kyproksessa on kysymys siitä että siellä on paljon talletuksia

eivätkä nämä toimenpiteet silti riitä

kreikan salainen velkakestävyysanalyysi on vuodettu julkisuuteen se löytyy financial timesista ja siellä sanottiin että tämä uusi ohjelma on tuhoon tuomittu siis financial timesissa jos ette soinia usko niin uskokaa financial timesia

nyt on hyvin tärkeätä että tätä ikäluokkaa ja näitä tulevia ikäluokkia ei hylätä että yksikään ei jää ilman jotakin paikkaa

on tosiasia että tällä hetkellä merkittävää keskustelua euroasioista käy vain perussuomalaisten ajatushautomo suomen perusta joka tekee julkaisuja ja julkaisi tässäkin merkittäviä professoritason esityksiä

miten sekin hoidetaan pois päiväjärjestyksestä

sitten aloitetaan edustaja arhinmäen edustaja mustajärven myös edustaja meren ja muutaman muun kysymyksestä kuka voi antaa apua suomelle tämän lain nojalla ja miten sitä apua voidaan antaa

tämä jo kertoo mistä on kysymys

ei tässä kysymyksessä nyt päätetä varuskunnasta puolustusmäärärahoista vaan siitä voiko ministeriaitiosta johtaa harhaan

lieksassa on tilanne päällä arvoisat keskustalaiset me perussuomalaiset ja kaikenlaiset siellä se taistelu käydään paikallistasolla

olen tavannut eilen kaitaan lukion ysiluokkalaisia tänään vihdin yhteiskoulun ysiluokkalaisia

nyt katsotaan mitä sosialidemokraatit tekevät pitävätkö he kiinni tästä yksimielisyysvaatimuksesta vai eivät

mutta yllätys yllätys

ja itse asiassa kun kypros äänesti nyt eun mielestä oikein eli valitsi euroopan kansanpuolueeseen kuuluvan presidentin siis kokoomuksen veljespuolueeseen kuuluvan presidentin sille tämä tukipaketti on luvattu ja tavalla tai toisella se tulee

tästä on kysymys

on sinänsä hyvä että ministeri wallin on pahoitellut arvostus siitä mutta kun pahoittelu tulee vasta sen jälkeen kun oikeuskanslerin kantelun perusteella puolustusvoimain komentaja ei siis mikä tahansa taho vaan korkein taho puolustusvoimien komentaja vastaa oikeuskanslerille ja kertoo miten asia on niin sitten tulee tunnustus ja tieto

ei suuntaa ei visiota kaikki käy

se mitä nyt pitää tapahtua ja mihin pitää keskittyä on se että tavallinen ihminen saa ne peruspalvelut joka puolella suomea jokaisessa kunnassa

nimittäin jos eivät tiet ole kunnossa ei ole yritystoimintaa ei ole kehitysmahdollisuuksia

siis suomi päättää itse

siinä on päämäärä jonka rinnalla saavat haalistua demokratia kansalaisten hyvinvointi ja kilpailukyky

ei tätä kukaan päätä meidän puolestamme ei euroopan unioni eikä venäjä eikä usa eikä mikään muu

minun mielestä tällaisia meidän kannattaisi nyt tehdä kun siellä paikkoja vapautuu syystä tai toisesta ettei koko vuosi mene ennen kuin päästään ammatilliseen työhön ja koulutukseen

ja toivottavasti nyt korkeimmat oikeusasteet toteavat että salat julki

mitä hallitus aikoo tehdä

kokoomus on kehittyvä puolue

ja nyt se ei riitä että kehysriihessä tämän hallituksen toimivuosien ulkopuolella on tulossa lisää rahaa

arvoisa rouva puhemies

tosiasia on että tämä veto oikeuden menettämiseen suostuminen on ennakolta annettu ja siihen on ruvettu varautumaan

me olemme täällä jo kuusi vuotta vaatineet esimerkiksi itä helsingin lähiöihin peruskorjausrahaa

vaaleilla valitsematon pankkibyrokraatti draghi on todella tänään vieraillut helsingissä ja hänen keskeinen sanomansa oli että euro on ikuinen siitä ei voi erota

tämä on erittäin hyvä ja tärkeä kysymys myös periaatetasolla sillä tavalla että useat teollistuneet maat myös euroopan unionin maat ovat monella tavalla tulliliittoja ja tullikartelleja

selonteko korostaa eun olevan arvoyhteisö

minkälainen arvoyhteisö

kiitos siitä aiomme olla silloin hallituksessa

tuotteko te hallituksen toimesta tämän asian joko ennemmin tai myöhemmin tämän suuren salin käsittelyyn

salat julki

eikö se ole meidän suomalaisten ja kaikkien kansallisvaltioiden jotka euroon kuuluvat oma asia voiko siitä erota vai ei

tästä on kysymys

eli kun ajatellaan sitä tilannetta että esimerkiksi kehitysmaat jotka tuottavat oliiveja tai erinäköisiä muita tuotteita eivät saa näitä oikeudenmukaisesti maailmanmarkkinoille niin siinä syntyy tilanne joka vaikuttaa sitten työntötekijänä pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen

arvoisa puhemies

se on niin voimakas voima edustaja zyskowicz se murtautuu väistämättä esiin juuri kuten me olemme väittäneet

arvoisa herra puhemies

barack obama usan presidentti jos nyt vertaa nykyiseen keskusteluun usassa on mielestäni kyllä parhaasta päästä esittänyt näkemyksiä mitä ulko ja turvallisuuspolitiikkaan tulee

kyllä me kaikki tiedämme mistä tämä kiinni jäi

kyllä tämän luulisi nyt vähän teitäkin kiinnostavan siellä kokoomuksessa puhumattakaan veljistä sisarista vasemmalla mutta hallitus on teidän hallituksenne ja nyt sitten katsotaan voiko mainitulla tavalla menetellä yleisesti tai pääministeri kataisen hallituksessa

ovatko tällaiset miehet parasta mahdollista seuraa jotka tulevat itsenäiseen maahan kertomaan meidän alueelle mitä mieltä me mistäkin saamme olla

se jäi euroopan unionin tukipolitiikasta kiinni

yksimielisyyden poistaminen on vain ajan kysymys

olen blogissani käsitellyt näitä vakuuksia seikkaperäisesti ne eivät ole häävit eivätkä oikeuta nielaisemaan kamelia hyttysen hinnalla

ministeriössä on rehellisiä virkamiehiä

siitä se kiinni jäi

kun fortumin optiot isot optiot olivat viimeksi viime kaudella käsittelyssä muistaakseni talousvaliokunnassa otettiin asia esille ja oli puhe siitä voidaanko nämä kohtuullistaa

se on aivan sama pistetäänkö rahaa ervvn kautta takauksina evmn kautta suorana pääomana tai pankkitukena

tämä on täysin pöyristyttävää

arvoisa puhemies

jos me emme käy reilua kauppaa niin me otamme vastaan näitä ihmisiä joilta menevät elämisen edellytykset siinä että kauppa ei ole reilua ja he eivät pärjää

sdp vastusti kreikka ykköstä vastusti irlannin pakettia ja nyt sitten on niitä ollut tekemässä vasemmistoliitosta nyt puhumattakaan

minne sellainen ylivääpeli joka purkaa henkensä kaupalla tienvarsipommeja afganistanissa palaa kun keuruun olette lakkauttaneet

saksalaiset asiantuntijat ovat todenneet ettei saksa voisi mitenkään hyväksyä itselleen sitä kohtelua jota se on suomelle vaatinut

uskoisin että edustaja mustajärvi ja minä äänestimme samalla tavalla silloin liittymisestä euroopan unioniin mutta nyt kun siellä kansan enemmistön äänestystuloksen perusteella ollaan niin sitä vettä melotaan mitä kanootin alla on vaikka pikkuisen vihlaisisikin

eduskunta ei hyväksy kreikka tukipakettia ja toteaa että hallitus on epäonnistunut suomen edun ja suomalaisten veronmaksajien puolustamisessa eikä nauti eduskunnan luottamusta

kyllä minä yhden luvun olen löytänyt ja lukenut

arvoisa puhemies

ja nyt pitää rohkaista ja kannustaa niitä ihmisiä joita tämä onnettomuus on kohdannut se että työpaikka on mennyt että jatkuvasti ja heti aktiivisesti lähdetään työllistymään hakemaan työtä eikä jäädä odottamaan sitä vaihetta kun jokin pakettiraha loppuu vaan lähdetään välittömiin toimenpiteisiin ja välittömään työnhakuun ja sitä kautta luodaan positiivisuutta kun on tietty turva perusturva ja ikään kuin tyyny tässä että voisi olla helpompaa sitten lähteä eteenpäin

antiikin filosofia roomalainen oikeus kristillinen humanismi siinä ovat euroopan arvot joille maanosamme on rakentunut ja joihin perussuomalaiset voivat sitoutua

mikä ihmeen ylpeys siihen meni koska esimerkiksi ulko ja turvallisuuspolitiikasta saimme aikaan yksimielisen mietinnön kun olimme sitä kaikki tekemässä

se todennäköisesti yritetään keplotella eurovaalien yli

onko tämä hallituksen tukipolitiikka edelleen sama mennäänkö tukemaan vai eikö mennä tukemaan

tästä selonteosta puuttuu sekä sielu että sydän

arvoisa herra puhemies

eikö rakenneuudistusten tarkoitus ole se että uudistetaan rakenteita tehostetaan toimintoja ja lisätään tuottavuutta niin että syntyy säästöjä

edustaja kanerva aloitti tämän debatin erittäin hyvällä puheenvuorolla ja tämä on juuri sitä mitä minä toivon että ulkoasiainvaliokunnassa käytte läpi asiantuntijakuulemisessa

mutta arvoisa puhemies kysyn suoraan sitä asiaa että meillä on hoitajia koulutettuja hoitajia jotka eivät tee hoivatyötä ja tässä on se ongelma

herra puhemies

tästä se jäi kiinni viimeksi ja tästä se tulevaisuudessakin kiinni jää jos ei tästä hulluudesta eroon päästä

ovat espanjalaispankin viattomia sijaiskärsijöitä

arvoisa ministeri varmaan tunnette hyvin jyväskylän esillä olleen ja tunnetun tapauksen joka on kyllä häpeällinen kun katsomme tätä omaishoidon tilaa